monet niistä muutoksista ovat asennemuutoksia tai sitten käytännöllisiä muutoksia jotka auttavat ihmistä jolla on joku vika tekemään työtä

taloudellista tukea näihin muutoksiin ja sopeuttamistoimiin annetaan mutta sitä ei ainakaan tässä vaiheessa osata käyttää riittävän paljon

työ ja elinkeinotoimistoissa pyritään palvelemaan myös vammaisia ja osatyökykyisiä mahdollisimman hyvin ja löytämään heille sellaiset ratkaisut että he voisivat tehdä töitä joiden

on valitettavaa että ministeri räsänen ei ole myöskään toteuttanut yhteistyössä muiden ministereiden kanssa sitä hallitusohjelman kirjausta jossa vaaditaan nimenomaan että näille säilöönottopäätöksille tulisi kehittää vaihtoehtoja esimerkiksi yhteistyössä sosiaali ja terveyssektorin kanssa

en ole sähköautoja vastaan erityisesti mutta mielestäni yksityisauton roolia suomen liikennejärjestelmässä ei kannattaisi ainakaan nykyisestä kasvattaa

jos haluatte jatkaa niin kateederi on käytössä

tässä britannian lakiesityksessä itse asiassa itselleni tämän selvityksen luettuani ei jäänyt aivan selväksi kuinka täsmällisesti nämä hiilibudjetit käsittelevät sektorikohtaisia päästövähennyksiä

useat perheet ovat olleet säilössä jopa vuoden ajan ja näyttää siltä että säilöön ottaminen ei ole vähentynyt sellaisissakaan tilanteissa joissa turvapaikanhakijoiden määrä on selkeästi vähentynyt

tässä asiassa on varmaan menty jonkin verran eteenpäin kun puhutaan päästökauppasektorin päästövähennyksistä ja päästökauppasektorin ulkopuolisista päästövähennyksistä

sen takia erittäin huolissani olen niistä aloituspaikkaleikkauksista mitkä nyt esimerkiksi tällä vaalikaudella ovat sinne suuntaan kohdistuneet

mutta uskon myös että yhteiskunnan yksittäisten sektorien kannalta se että näille sektoreille olisi asetettu selkeät päästövähennystavoitteet voisi inspiroida eri sektoreita toimimaan sen eteen että päästövähennykset itse asiassa saavutetaan

se tulee armotta heijastumaan sitten myös näihin neuvontapalveluihin se tulee heijastumaan osaavan työvoiman saantiin näihin metsäyhtiöihin ja niin edelleen ja sitä kautta se tulee myös vaikuttamaan siihen mitä metsissä tullaan taloudellisesti ja tehokkaasti jatkossa tekemään

yksi asia joka ei ole ollut keskustelussa voimakkaasti hirveän pitkän aikaa on ollut ruuan ilmastovaikutukset ja esimerkiksi se että myös nimenomaan ravinnolle olisi asetettu omat päästövähennystavoitteet

hän ehkä muistaisi tarkemmin sen että noin neljä vuotta sitten alaikäisten turvapaikanhakijoiden iän määrittämisestä on tehty uudet säädökset enkä usko että edustaja eerolan kuvailemat tilanteet ainakaan enää vastaavat todellisuutta

oikeastaan yhtenä asiana tähän vielä haluaisin nostaa esiin sen kun on näistä rakenneuudistuksista puhuttu on puhuttu verotuksesta metsänomistajan aseman siinä suhteessa että kun meiltä löytyy kuitenkin huomattava määrä suomesta päätoimisia metsätalousyrittäjiä he ovat verotuksellisesti hyvin eriarvoisessa asemassa

se varmasti edesauttaisi sitä että suomessakin siirryttäisiin ilmaston kannalta kestävämpiin ruokailutottumuksiin joissa yksi keskeinen elementti on kasvispainotteinen ruokavalio ja toisaalta sitten tietenkin se että ruokaa ei olisi kuljetettu liikaa

kommenttina edustaja

yhtä asiaa toivon valiokunnassa pohdittavan siinä vaiheessa kun käsitellään tätä aloitetta ja uskon niin kuin täällä ovat monet puhujat sanoneet että tätä aloitetta on luonteva käsitellä siinä yhteydessä kun valiokunnassa käsitellään ilmasto ja energiastrategiaa

heillähän pääomatulojen kautta oikeastaan ne omat ansiot verotetaan ja siinä riippuen myytävistä puumääristä mutta jos ne ovat alhaiset niin maksetaan huomattavasti korkeampaa veroa kuin vastaava ansiotulojen saaja

sitten ehkä kommenttina edustaja zyskowiczille perusoikeuksista ilman että nyt sen kummemmin paneudun hänen seikkaperäisiin pohdintoihinsa tästä perustuslainmukaisuuden arvioinnista ja todelliseen maailman palataksemme

olisi hyvä jos pohdinnassa olisivat myös sitten yksittäisten ihmisten henkilökohtaiset hiilibudjetit eli käytännössä se miten käydään keskustelua siitä että ihmisillä olisi henkilökohtaiset päästökiintiöt

perkiö ei ole enää salissa

hän suhtautui tähän esitykseen ehkä hieman skeptisesti mutta toivon että myös kokoomuksen puolelta valiokunnassa tähän aloitteeseen suhtaudutaan myönteisesti ja ollaan valmiita pohtimaan sitä miten tämän kaltainen instrumentti voisi selkeyttää ja tehdä meidän ilmastopolitiikkaamme nykyistä ryhdikkäämmäksi

ihmisiltä on käytännössä riistetty heidän vapautensa jotakuinkin samalla tavalla kuin silloin jos ihminen on tuomittu vankilaan ja kuitenkin säilöönotossa on kysymys ihmisistä jotka eivät ole syyllistyneet rikokseen ja joita ei ole tuomittu rikoksista

eli kaiketi tässä jos jossain tulee arvioida sitä millä tavalla ihmisten perusoikeudet toteutuvat

tämän esityksen hallintovaliokunnan käsittelyltä toivon sitä että hallintovaliokunnassa käydään läpi huolellisesti mitä kansainväliset sopimukset ja niistä annetut ohjeet sanovat alaikäisten lasten säilöönotosta

tämä esityshän näyttäisi pääosin säilyttävän nykyiset säilöönottokäytännöt alaikäisten kohdalta jotakuinkin ennallaan ja toivoisin että hallintovaliokunta päätyisi sellaiseen ratkaisuun jossa lapsia ei enää pidetä näissä vankilan kaltaisissa olosuhteissa

mitä on tähän mennessä tehty jotta tavoite kansainvälisestä rahoitusmarkkinaverosta toteutuisi

arvoisa puhemies

eihän tässä laissa puhutuissa tapauksissa ole kysymys alaikäisistä lapsista jotka ovat tehneet jotain poikkeuksellisen raakoja rikoksia

tässä laissahan puhutaan tapauksista joissa halutaan valvoa täällä turvapaikkaprosessin päättäneitä ihmisiä ja varmistua heidän maasta poistamisestaan

antaa kyllä aika erikoisen kuvan ihmisille jos tässä yhteydessä puhuu joistain sellaisista ilmiöistä kuin alaikäisten lasten tekemät raaat rikokset

en ole koskaan itse kuullut yhdestäkään tapauksesta jossa tämän lain tarkoittamat alaikäiset lapset olisivat syyllistyneet joihinkin raakoihin edustaja hongiston kuvailemiin rikoksiin suomessa

tässä laissa tarkoitettuja säilöönottoja ei tehdä sen tähden että nämä alaikäiset lapset olisivat syyllistyneet joihinkin rikoksiin suomessa

ei myöskään esityksen perusteluissa eikä siitä käydyssä keskustelussa ole tuotu esiin ainuttakaan sellaista tapausta jossa nämä alaikäiset lapset olisivat syyllistyneet joihinkin vakaviin rikoksiin ja heitä sen takia otettaisiin säilöön

nimenomaan tässä laissahan kuvaillaan sellaisia tapauksia joissa näitä lapsia on otettu säilöön liittyen heidän maassaolo oikeuteensa ja turvapaikkaprosessiin

jatkamme työllisyydestä

elvyttävää politiikkaa on tehty satsaamalla tietyille aloille rakentamalla yhteiskunnan perusinfraa satsaamalla vaikkapa rakennusalalle ja myös tekemällä aktiivista työvoimapolitiikkaa

me luomme uutta työtä ja edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle ja viennille energiaverouudistuksella ja uusiutuvan energian edistämisellä koska me uskomme että energiatehokkuus ja uusiutuva energia ainakin ovat niitä aloja joista tulevaisuudessa myös suomessa syntyy uutta työtä

tiedän että nämä toimet ovat perinteisesti olleet sosialidemokraateille tärkeitä ja ehkä jopa paradoksaalista on se että tällä hallituskaudella tullaan satsaamaan aktiiviseen työllistämispolitiikkaan enemmän kuin edellisellä hallituskaudella enemmän kuin sillä hallituskaudella jolloin oli sosialidemokraattinen ministeri

aktivointiaste tulee olemaan korkeampi kuin edellisellä hallituskaudella ja totta kai näissä taloudellisissa olosuhteissa se tarkoittaa myös sitä että aktiivisten työllistämistoimien piirissä tulee olemaan suurempi joukko ihmisiä sekä tänä että ensi vuonna kuin kertaakaan viimeisen neljän vuoden aikana

tämä on mahdollista sen takia että on tehty uudistuksia ei pelkästään toteutettu aikaisempaa politiikkaa vaan esimerkiksi otettu mukaan omaehtoinen koulutus joka on lisännyt ihmisten mahdollisuuksia siinä minkälaista koulutusta he voivat itselleen hankkia työttömyyden aikana ja se on hyvä että tällä uudistamisella on saatu tuloksia aikaiseksi

nyt kun hallituspaikka kiinnostaa niin on hyvä että olette ehkä vähän tehneet sitä maltillista kunnianhimon tasoa että pientä viilausta mutta ei eri tasoa kuin realistinen hallituspolitiikka pystyy tekemään

kun tehdään säästö ja veronkorotuspäätöksiä on ensiarvoisen tärkeää että ihmisiä kohdellaan reilusti ja että kaikki osallistuvat

tässä kehyspäätöksessä veronkorotuksia tehdään perintöveroon jota maksetaan sitä enemmän mitä suuremman varallisuuden ihminen perii

jo eilen tästä aihepiiristä käydyssä keskustelussa täällä käytettiin tätä suosittua termiä sinisilmäinen ja edustaja rajamäki muotoili termin sinisilmäisten tasavalta

tässä kehyspäätöksessä laajennetaan hyvätuloisten palkkatuloistaan maksamaa solidaarisuusveroa ja pidennetään sitä aikaa jolloin tämä solidaarisuusvero on käytössä ja tässä kehyspäätöksessä osinkotulojen progressiota kiristetään pääomatuloista

se ei ole mielestäni onnistunut ilmaisu

ei ole myöskään mitään erityisiä sellaisia todellisia syitä minkä takia täällä kansanedustajien pitäisi nimittää turvapaikkapolitiikkaamme tai suomea kokonaisuudessaan jotenkin sinisilmäiseksi

yhdysvaltain talouden kriisissä on ollut finanssikriisiulottuvuuden lisäksi myös se elementti että varallisuusarvot ja ihmisten luottamus ovat horjuneet energian hinnannousun takia

arvoisa puhemies

pienituloisten osalta tässä kehyspäätöksessä kevennetään pienistä työtuloista maksettavaa veroa ja tässä päätöksessä kevennetään hieman päivärahatulosta maksettavaa veroa

protestoin tämän ilmaisun käyttöä

esimerkiksi asuntomarkkinoilla tämä on näkynyt siinä että pitkien etäisyyksien päässä olevien asuntojen ja talojen hinnat ovat tulleet reippaasti alas

tuloveroissa työtulovähennyksen kautta nämä kevennykset tuntuvat erityisesti niillä eli verotus kevenee erityisesti niillä jotka ansaitsevat kuukaudessa todella pientä palkkaa

seuraavan vuoden talousarvio täällä suomessa uskon tarjoaa oikeat eväät siihen että suomessa tämä kehitys ei pääse vauhtiin

esimerkiksi kaupan kassoilla jotka eivät edes saa työtunteja aivan täyteen ravintolatyöntekijöillä ehkä joillain postimiehillä verotus kevenee

tässä budjetissa annetaan ihmisille mahdollisuuksia tehdä ympäristötekoja tehdä sitä muutosta jossa suomi on entistä vähemmän öljyriippuvainen

toinen iso kokonaisuus tämän kehyspäätöksen veroissa on ympäristöohjauksen tiukentuminen verotuksessa

tässä aikaisemmassa keskustelussa ja tämän kevään ja kevättalven aikana tässä salissa on puhuttu erittäin paljon siitä että valitettavasti viime aikoina suomessa hiilen käyttö on lisääntynyt

edustaja soini jolla varmaan ei ole ollut aikaa sillä tavalla huolellisesti seurata meidän energiapolitiikkaamme sanoi jopa että hiiltä poltetaan suomessa enemmän kuin koskaan aikaisemmin

sellaisessa tilanteessa emme ole mutta olemme silti olleet tilanteessa jossa verrattuna muutaman aikaisemman vuoden hyvin alhaiseen hiilen käyttöön sen käyttö on kasvanut

tämän takia olen itse erityisen iloinen siitä että tässä kehyspäätöksessä ympäristöohjaus verotuksessa tiukkenee ja hiilidioksidiveroon tehdään selvä korotus

edustaja kontula tässä edellä puhuikin jo yhdestä päätöksestä joka kuulostaa ehkä byrokraattiselta mutta joka tässä kehyspäätöksessä on sellainen jonka eteen ainakin minä olen työskennellyt vuosikausia ja jonka saavuttamisesta olen nyt superiloinen ja se on toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirto kelaan

tämä tulee tarkoittamaan sitä että iso joukko ihmisiä jotka tällä hetkellä eivät edes pysty elämäntilanteensa hankaluuden takia hakemaan toimeentulotukea sitä perustoimeentuloturvaa joka heille kuuluu tulee nyt saamaan sen laissa määritellyn minimitoimeentulon itselleen

me olemme koulutettu kansa meillä on paljon uusiutuvan energian potentiaalia meillä on teollista osaamista meillä on vientiosaamista meillä puhutaan paljon yhteiskunnassa kansainvälisestä vastuusta ja meillä on perinteitä välittää muista kuin itsestämme

tässä kehyspäätöksessä myös vahvistetaan ne linjaukset että niin asumistuessa kuin työttömyysturvassa otetaan käyttöön suojaosat jotka helpottavat sitä että ihminen joka saa sosiaaliturvaa pystyy parantamaan omaa toimeentuloaan ansaitsemalla lisää työtuloja

sosiaaliturvan rakennetta siis muutetaan hyvin pieniä työtuloja ansaitsevien osalta sellaiseksi että heille jää enemmän kuin aikaisemmin näistä työtuloista käteen

todella sääli ja valitettavaa että näin ei kuitenkaan ole vaan olemme perässähiihtelijöitä ja jarruttajia

nämä suojaosapäätökset yhdistettynä tähän kela siirtoon ovat vuosikymmeniin itse asiassa isoin askel perustulon suuntaan mitä on otettu ja se tulee olemaan lukemattomille pienituloisille ihmisille kannustavaa uusia mahdollisuuksia luovaa ja tulee vähentämään pitkällä aikavälillä meidän rakenteellista työttömyyttämme

epäilen että olemme myös kärsineet tästä roolista perässä hiihtämisestä ja jarruttelusta

uskon että jos olisimme olleet rohkeampia ja reippaampia ottaneet tavoitteita ottaneet kunnianhimoisia tavoitteita meillä todennäköisesti olisi myös enemmän vientisektorin työpaikkoja meillä olisi enemmän innovaatioita jotka liittyvät energiankäytön tehostamiseen ja uusiutuvaan energiaan ja meistä oltaisiin kiinnostuneempia niillä markkinoilla jotka nyt ovat maailmanlaajuiset joissa tehdään koko ajan ostopäätöksiä päätöksiä maailmanlaajuisen infrastruktuurin uudelleen rakentamiseksi

tässä keskustelussa on otettu esiin monia sellaisia kipupisteitä joita meillä tällä hetkellä kansallisessa energiapolitiikassa on

on puhuttu siitä harmillisesta seikasta että kivihiilen käyttö ei näytä olevan vähentymässä vaan on jopa riskejä sen lisääntymiseen

se tarkoittaisi myös sitä että meidän tuulitukemme tulisi halvemmaksi paljon nopeammassa tahdissa kuin se tulee jos päästökaupan hinta on näin alhainen

eli tosiasiassa suomella olisi kaikki mahdollisuudet siihen että me olisimme mukana tekemässä tuota kunnianhimoisempaa ja myös ilmastopolitiikan kannalta realistisempaa päästötavoitetta

selonteossa myös todetaan että päästövähennysten ja päästövähennyksiä koskevien päätösten lykkääminen itse asiassa maksaa enemmän

sen takia oma toiveeni hallitukselle on se että hyvin pian toivottavasti eduskunta pystyy ohjeistamaan hallitusta tämän selonteon käsittelyssä niin että suomen ilmastopolitiikan kunnianhimon taso nousee

mielestäni oli oikein ja hallitukselta sopivaa rohkeutta osoittavaa toimintaa että kehyspäätöstä korjattiin reippaan julkisen poliittisen keskustelun perusteella

mutta onko tällainen toimintatapa paras mahdollinen että ensin tehdään päätöksiä kiireessä ehkä kiireessä ja myös puutteellisesti läpikäytyjen vaikutusarvioiden jälkeen ja sitten sen jälkeen päätöksiä täytyy jälkeenpäin korjata

voisi olla terveellistä ja hyvä toimia avoimesti tuoda esiin erilaisia valmistelussa olevia vaihtoehtoja keskusteluun jo ennen päätöksentekoa

yleensä avoimen päätöksenteon jälkeen myös vaikutukset ovat paremmin selvillä ja silloin on helpompaa yhdellä kertaa osua päätöksenteossa oikeaan tehdä sellaisia päätöksiä joihin kaikki neuvotteluosapuolet voivat sitoutua

joskus poliittisessa keskustelussa tuntuu siltä että avoin päätöksenteko on jonkinlainen fraasi mutta ehkä tästäkin prosessista voimme oppia sen että avoimuus on aidosti hyödyllistä koska kun suurempi joukko pohtii jonkun päätöksen vaikutuksia ja sivuvaikutuksia niin yleensä niistä saadaan enemmän selville

arvoisa puhemies

keskusteluosuudessa kiinnitin itse huomiota siihen seikkaan että mielestäni tässä kehyspäätöksessä eräs puute tai ongelma on se että veropäätösten laskentatapaa on yhteisöveron kohdalla muutettu verrattuna siihen miten aikaisemmin asioita on käsitelty kehyspäätöksissä

hallitukselle on ollut hyvin tärkeä se sääntö että sopeutuksesta puolet tehdään verosopeutuksena eli veronkorotuksilla ja puolet menosopeutuksena eli menoleikkauksilla

tämän lain valmistelussahan ehdottomasti eniten keskustelua herättänyt asia on ollut muutokset jotka on tehty palkkatuettuun työhön järjestöissä

olen itse sitä mieltä että käyty keskustelu järjestöjen osallistuminen siihen ja kansanedustajien aktiivisuus ovat vaikuttaneet tähän valmisteluun ovat ainakin minulle toimineet ajatusten herättäjänä ja hyvänä sparraajana enkä osaa pitää tätä valmisteluprosessia niinkään kauhean kauheana vaan ehkä ihan hyvänä valmisteluprosessina siinä mielessä että lain valmistelun aikana on pohdittu sen vaikutuksia pohdittu erilaisia vaihtoehtoja ja kuunneltu niitä tahoja joihin esitys vaikuttaa

toivottavasti sillä todellakin on dynaamisia vaikutuksia mutta pidän huonona sitä että hallitus on muuttanut omaa laskentatapaansa ja jättänyt sen tuomatta julki

myös tässä asiassa olisi ollut syytä olla avoin ja selkeä siinä millä tavalla päätöksistä ja niiden vaikutuksista viestitään ja toivon että tämä on yksi niistä asioista jotka valtiovarainvaliokunnassa huolellisesti käydään läpi

perusratkaisu johon tässä esityksessä on päädytty on se että elinkeinotoimintaa harjoittaville järjestöille palkkatukea myönnettäisiin ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti

tässä esityksessä ajatus on se että niille järjestöille jotka eivät harjoita elinkeinotoimintaa palkkatuet maksettaisiin kuten tähänkin asti ja elinkeinotoimintaa harjoittaville järjestöille siis tämän yhteisesti sovitun ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti jonka asetuksen ideana on myös se että on määritelty se ketkä ja mitkä ryhmät voivat tarvita enemmän tukea työllistymiseensä kuin jotkut muut

itselleni tästä keskustelusta tuli mieleen ehkä neljän vuoden takainen kehyspäätös jossa silloinen hallitus päätti poistaa päivähoidosta nollamaksuluokan

asiasta syntyi voimakas poliittinen keskustelu ja loppujen lopuksi päätettiin laajentaa niiden perheiden joukkoa jotka eivät maksa päivähoidosta mitään

tässä tietenkin se vaikea kohta kentällä on sitten se että se on ihan perustason toimintaa jossa joudutaan tekemään niitä ratkaisuja mikä on elinkeinotoimintaa ja mikä ei

mielestäni siirtyminen kaiken kaikkiaan tuntiperusteiseen laskutukseen päivähoidossa on tervetullut uudistus jota sosiaali ja terveysvaliokunta on hallitukselta itse asiassa pyytänyt jo viime kaudella

no meillä työ ja elinkeinotoimistoissa kaiken kaikkiaan tähänkin mennessä on tehty tämän tyyppisiä ratkaisuja

tähän liittyy myös päätös osittaisesta hoitorahasta jonka tarkoituksena on kannustaa pienten lasten vanhempia tekemään nykyistä enemmän pelkän kotihoidon sijasta osapäiväistä työtä

kyllä siellä on markkinoiden toimintaa monissa kysymyksissä aikaisemminkin pohdittu joten uskon että kentällä myös näihin ratkaisuihin pystytään

tämäkin päätös on mielestäni perusteltu ja hyvä mutta tästä kokonaisuudesta jää mielestäni valitettavasti uupumaan ne tekijät jotka erikseen kannustaisivat pienten lasten isiä hoitovastuuseen

karimäen puheenvuorossa otettiin esille niin tämä tehty ratkaisu mahdollistaa myös sen että tietyissä tapauksissa järjestöissä kannattaa eriyttää toimintaa sillä tavalla että on elinkeinotoimintaa harjoittava puoli järjestötoiminnasta ja sitten on se puoli joka ei harjoita elinkeinotoimintaa

olisi ollut terveellistä esimerkiksi kotihoidon tuesta korvamerkitä tietty osuus isälle

isälle erikseen korvamerkityt vapaat ovat niitä jotka kaikissa muissa pohjoismaissa ovat saaneet isät käyttämään perhevapaita

varmasti tämä rajan hakeminen elinkeinotoiminnan ja ei elinkeinotoiminnan välillä on yksi niistä asioista joihin valiokunnassakin tietenkin on syytä ottaa kantaa

kuten tässä keskustelussa on todettu niin tavatessani valiokuntaa lounaalla totesin että todella mielelläni valiokunnan asiantuntijakuulemisen jälkeen kuuntelen näkemyksiä ja jos on tullut hyviä parannusehdotuksia niin otan ne huomioon

kokemus itselläni valiokuntatyöstä on se että asiallinen dialogi ministerin kanssa on osa järkevää valiokuntatyön järjestämistä ja vastavuoroisesti toivon että valiokunnassa myös sitten katsotaan tämä itse esitys huolellisesti mistä siinä nimenomaan on kysymys ja toivottavasti ollaan sillä tavalla avoimia että jos näyttää siltä että tässä esityksessä tätä asiaa on todella ratkottu kohtuullisen järkevällä tavalla niin ehdoin tahdoin ei tästä löydetä sellaisia peikkoja mitä tässä esityksessä ei sitten ehkä olekaan vaan että avoin dialogi toimii toivottavasti molempiin suuntiin

täällä on käyty keskustelua tästä ruotsin mallista ja en ole nyt varma olenko itse sitten ymmärtänyt ruotsin mallia täsmälleen oikein ja onko meistä kukaan ihan tismallisesti

no sen voin sanoa että jos teette vierailun ruotsiin niin opitte varmasti sen asian että siellä aktiiviseen työvoimapolitiikkaan käytetään enemmän rahaa kuin suomessa

mutta jos sitten analysoidaan sitä mitkä asiat ovat olleet järjestöjen erityisenä huolena niin yksi näistä huolistahan on ollut nimenomaan tämä mahdollisuus sataprosenttiseen tukeen käytännössä

minun ymmärrykseni mukaan ruotsin malli ei sisällä tätä mahdollisuutta eli ruotsin malli lähtee siitä että ei ole tarveharkintaa mutta tuet ovat kuitenkin prosentuaalisia eli kysymystä siitä että eri toimijat joutuvat joka tapauksessa laittamaan myös omasta taskustaan että puhdasta sataprosenttista palkkatukea ei tule järjestöille eikä tule yritystyönantajille ruotsin mallissa ei ole

tämä esitys sen sijaan jättää sinänsä sen mahdollisuuden että järjestöt jotka eivät harjoita elinkeinotoimintaa voivat saada myös sataprosenttisen tuen

eli ruotsin malli ei nähdäkseni kuitenkaan ratkaise niitä kaikkia kysymyksiä tai kaikkia huolenaiheita joita tämän esityksen valmistelussa on ollut

se on totta että sosiaalisten yritysten osalta nehän ovat aikaisemminkin saaneet tukea sillä tavalla kuin yritykset saavat tukea tämä esitys ei muuta niiden asemaa tukiprosenttien osalta mutta pitkäaikaistyöttömien työllistämisjaksojen osalta tämä esitys muuttaa

no siinä on toinen puoli tietenkin se että silloin sosiaalisilla yrityksillä on mahdollisuus työllistää useampia pitkäaikaistyöttömiä eli sinänsä volyymia siellä voidaan sitten saada aikaiseksi

itse kuitenkin arvioin niin että sosiaalisten yritysten osalta täytyy saada aikaiseksi jotain muuta kuin mitä tähän asti olemme saaneet aikaiseksi

tämä esitys ei ratkaise suuntaan tai toiseen sitä että meillä sosiaaliset yritykset eivät ole levinneet laajemmalle että ne eivät työllistä enempää kuin ne tällä hetkellä työllistävät

se on asia johon täytyy löytää uusia eväitä ja uutta ajattelutapaa tämän esityksen ulkopuolelta koska se on alue jolla suomessa ei ole saatu aikaiseksi sitä mitä varmasti moni meistä olisi toivonut

arvoisa puhemies

kiviniemen hallituksen ohjelmassa harmaan talouden torjunnalla on tärkeä rooli ja viidettä talousrikostorjuntaohjelmaa on toteutettu kohtuullisen reippaassa tahdissa

kaiken kaikkiaanhan meillä päätökset palkkatuetusta työstä sisältävät aika paljon työtä työ ja elinkeinotoimistoissa

kommentoin muutamia keskustelussa olleita kysymyksiä nyt kun ajankohdan vuoksi ministeri tölli on ollut estynyt esittelemään itse tätä hallituksen esitystä

eihän tämä esitys sinänsä sitten lisää sitä että nämä ovat harkittuja tapauskohtaisia harkintoja työ ja elinkeinotoimistossa viranomaisen sen työllistävän tahon ja työttömän työnhakijan osalta

monissa kysymyksissä on edetty hyvinkin reippaassa tahdissa

joka tapauksessa meidän täytyy löytää ne yhdistykset tai yritykset joihin ihminen voi päästä palkkatukeen ja se harkinta on yksilöllinen

eduskunnassa on tällä hetkellä käsittelyssä pankkien vertailutietotarkastusoikeuden salliminen verohallinnolle myös hyvin iso askel eteenpäin siinä miten verovastuut todella toteutuvat

mutta tämä työ ei tämän esityksen myötä nähdäkseni niinkään tule suuremmaksi vaan se on melko raskasta hallinnollista työtä joka tapauksessa